ette ole valmiit auttamaan edes sitä ryhmää joka on kaikista pahin väliinputoajaryhmä ja rahallisesti se vaatisi huomattavasti paljon vähemmän ainoastaan murto osan

tulevaisuusselonteko ansaitsee kyllä sijansa silloin jos se ihan aidosti pyrkii katsomaan asioita yli oppositiohallitus rajan yli puoluerajojen ja myöskin yli hallituskausien

nyt kuitenkin tämän tyypin matkaajat jotka usein ovat perheellisiä eivätkä suinkaan ökymatkailijoita vaan ovat usein liikkeellä lainakamppeilla tai sitten ovat sellaisia joiden muuten on hankala liikkua suljetaan pois tältä alueelta

nyt kyllä tulevaisuusvaliokunta ja oikeastaan tämä keskustelu asemointi ja rakenne ovat joutuneet hankalaan tilanteeseen kun tänä aamuna julkistettiin tämä himasencastellsin raportti ja keskustelussa on oletettu että edustajat olisivat ehtineet siihen perehtyä ja kun he eivät ole ehtineet niin siitä ei saisi sitten puhua yhtään mitään

nimittäin jos tämä kytkentä ansiosidonnaisen ja perusturvan välillä poistetaan se ei kannusta hakemaan markkinoilta niitä osa aikaisia satunnaisia pätkätöitä ja parantamaan sillä tavalla ansiosidonnaista turvaa